ensiksi sellaista mallia sellaista toimintatapaa joka tulisi yhtenä päivänä valmiiksi ei ole

tämä kyselytunti alkoi sillä että edustajatoverinne aloitti että suomella on suunta johon ollaan maata viemässä

toisekseen on tärkeää että asiat valmistellaan huolella mutta mikä on hallituksen linja siihen että kun on kysymys vakavista asioista pitäisikö tiedon kulkea nykyistä paremmin

no nyt meillä ei ole vielä päätöksiä

toiseksi sellaista mallia joka tähtää siihen tavoitteeseen että ihminen saa hoidon ja hoivan sitä tarvitessaan sellaista mallia jossa ei olisi ongelmia joita pitäisi ratkoa sellaista ei ole eikä tule

minulta on tänään lähtenyt kirje jolla ei ole suoraa toimivaltaa mutta tiedän että ainakin joissakin maakunnissa ja joittenkin sairaanhoitopiirien sisällä ollaan kiitollisia siitä että ministeri esittää nyt toiveen kentälle

arvoisa rouva puhemies

kolmas asia se että ratkotaan

jos se ei tapahdu niin suurella summalla kuin tähän asti niin joka tapauksessa se osallistuu toiminnan järjestämiseen ja siitä nytkin julkisuudessa käyty keskustelu on seurannut että tuo määräraha josta on keskusteltu ja jota mahdollisesti esitetään mahdollistaisi noin puolet siitä päihdeäitien hoidosta mitä tähän asti on tehty

niillä resursseilla voimavaroilla osaamisella mitä tällä hallituksella on me pyrimme viemään tasa arvoa naisten ja miesten välillä tässä maassa eteenpäin

esimerkiksi tämä tiedon integraatio on iso revohka jossa tullaan tarvitsemaan vahvaa valtiota jotta nuo integraation hyödyt ovat saatavissa

se tarkoittaa niitä toimia jotka ovat valinnanvapauden piirissä pääosin perusterveydenhuollossa perustason palveluissa ja soveltuvin osin erityistason palveluissa ja jotta meillä voivat olla käytössä kaikki ne resurssit joita on olemassa se tulee edellyttämään sitä että yhtiömalli pitää näiltä osin ottaa käyttöön

toisekseen pidän erittäin arvokkaana sitä että osana tätä tasa arvo ohjelmaa on työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelma jossa on hyvin hyvin konkreettisia toimenpiteitä tälle vaalikaudelle ja jossa työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet siihen että yhdenvertaisuus työmarkkinoilla voi nykyistä paremmin toteutua

meidän valmistelumme alivaltiosihteeri tuomas pöystin johdolla virkavalmistelu ja meidän poliitikkojen vastuulla oleva valmistelu etenee täsmälleen sillä aikataululla kuin on hallituksen piirissä ja laajemminkin linjattu viime kesän jälkeen

kysymyksen käsittely päättyi

arvoisa rouva puhemies

en juokse osaltani karkuun sitä vastuuta joka ministerillä on valmistelun osalta mutta vähintään yhtä tärkeää on se että nyt rakennetaan päivystyksen ketjuja

naisen euro voi olla jatkossa myös sama kuin miehen euro

tämä on arvoisa puhemies siitä mielenkiintoinen asia tässäkin istuntosalissa että vuoroon oppositiostakin vaaditaan että valmistelu pitäisi aloittaa alusta ja toisaalta halutaan kiirehtiä tietää juuri tässä ja nyt eksaktisti

tämä hallitus on valinnut sen toimintalinjan tämän koko sosiaali ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen valmistelun aikana että me kerromme kun on kerrottavaa

tämä tämmöinen toiminta jota on tehty esimerkiksi pohjoisella erva alueella pitäisi nyt saada turun erva alueelle myös

sitten se ketkä päätimme ja mitä päätimme

me yritämme tehdä niin huolellisen valmistelun että siinä vaiheessa kun lakipaketti on eduskunnassa ja perustuslakivaliokunnan arvioitavana se kokonaisuus on sitten hyväksyttävissä koko pakettina niin aluemäärän kuin muittenkin keskeisten ratkaisujen osalta

toinen vaihtoehto olisi se että hallitus olisi istunut vuoden ja neljä päivää kabinetissa ja odotettaisiin mitähän sieltä kabinetista tulee

meillä on avoimia kysymyksiä merkittävissäkin asioissa

kyselytunti päättyi

valinnanvapauden osalta esimerkiksi ne palvelut jotka ovat perustasolla laajan valinnanvapauden piirissä pääsääntö niin kuin hallitus on linjannut mitkä ovat ne erityistason palvelut jotka ovat valinnanvapauden piirissä

ne tavat ja se huolenpidon taso jotka ovat olemassa meillä on malliesimerkkejä siitä kuinka olemassa olevilla resursseillakin on aikaa ulkoiluttaa syöttää huolehtia perushygieniasta ja niin edelleen pitäisi vaan saada leviämään

toisekseen edustaja henriksson kun kysyitte kirjataanko lakiin sekä suomen että ruotsin kielellä niin tämän asian pystyn ja uskallan luvata

toisekseen jos tämän hoitajamitoituksen säätäisi lailla niin se olisi liian helppo ratkaisu tähän koska esimerkiksi ongelma on paljon laajempi kuin vain yksi hoitajamitoitus

kyllä kirjataan

toinen asia joka liittyy näihin ajankohtaisiin ja ikäviin ja valitettaviin uutisiin on se että meidän onnistumisemme tulevaisuuden sote palvelujen osalta on hyvin paljon kiinni siitä että johtaminen onnistuu muutoksen johtaminen onnistuu ja se onnistuu että siellä työpaikoilla ja arjessa huolehditaan siitä että ihmisestä ihan oikeasti välitetään ja hän on sen palveluketjun keskiössä sen palveluketjun jota hän palveluna tarvitsee

edustaja räsänen teillä on kokemus ministeriajalta ja te hyvin henkilökohtaisestikin varmaan tiedätte että ihan kaikkea sitä mitä ministeriössä tapahtuu ei välttämättä ole nyt ministerin tiedossa

sosiaali ja terveysministeriössä ei olla valmistelemassa muutoksia nykyiseen kotihoidon tukijärjestelmään

ensinnäkin se mitä on jo tehty on että veteraanien kuntoutusrahat niin kotipalveluihin kuin kuntoutukseenkin jaetaan neljä kertaa vuodessa

nyt on se aika että tämä kauan odotettu toivottu laki saa sellaisen muodon kuin se voi vain näissä oloissa saada laki joka on varmasti meille kaikille tärkeä eikä vain meille täällä vaan niille sadoilletuhansille suomalaisille jotka odottavat että heidän asemansa yhteiskunnassa tulee varmistettua ja vietyä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

mielenterveys kun järkkyy se on yksi osa tilannetta jossa omalla äidinkielellä pitää pystyä kommunikoimaan

tässä maassa on noin tusinan verran henkilöitä jotka tulevat tekemään aikanaan siitä hallituksen esityksestä jonka eduskunta saa kokonaisarvion

jos on tilanteita missä jää käyttämättä niitäkin esimerkkejä kuntia on jotka esimerkiksi tekevät kotipalvelua tekevät laitoskuntoutusta edullisemmin kuin muut niin rahat palautuvat valtiolle on uudelleenjako ja esimerkiksi tänä vuonna vielä kaksi kertaa jaetaan näitä kuntoutusrahoja

yksi osa tätä sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen järjestämislakia on se millä tavalla ja kuka valvoo toimintoja kenen tehtävänä on selvittää mahdolliset ongelmatilanteet ja johtaa asioita parempaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies

kyllä työministeri varmaan vastaa mutta valtioneuvoston puolesta allekirjoittanut toteaa ed

jatkossakin jokaisessa nykyisessä keskussairaalassa päivystetään ympärivuorokautisesti

säädettiin tilapäinen laki jota jatkettiin

valmistelun osalta mitä parempaan lopputulokseen ja kokonaisuuteen päästään siinä tilanteessa kun tämä koko paketti on tässä on vielä kuukausien valmistelu lausuntokierroksineen edessä mitä vähemmän siellä on lähtökohtaisesti sellaisia kysymysmerkkejä jotka eivät ole perustuslain kanssa sopusoinnussa niin sen parempi lopputulos tulee

laatu vaikuttavuus ja oikeudenmukaisuus

tämä työ on yksi aivan keskeinen osa kun lakia kirjoitetaan

gustafssonille että olen kysyjän kanssa täsmälleen samaa mieltä

kolmas näkökulma on se että mitä pitää tehdä taas kerran muistaa muistuttaa ja laittaa kuntiin paimenviestiä siitä on että jokainen veteraani niin on eduskunta päättänyt tulee kuntoutuksensa saada

ymmärrän että edustaja turunen tarkoittaa tässä pk sektoria puoltatoista miljardia joka ei ole ihan pikkujuttu tämä työkyvyttömyyseläkeosan osuus joka on liikaa peritty

pohjanmaa vaatii oman räätälöintinsä moni muu maakunta vaatii oman räätälöintinsä

ei toteudu valinnanvapaus ei toteudu sote eivät toteudu yhdenvertaiset palvelut ei toteudu päivystyksen tulevaisuus ellemme me saa tietoa liikkumaan tässä maassa niin että itse kunkin tiedot ovat aina hyödynnettävissä kun niitä palveluja tarvitsee

laki turvaa työsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden ennalta ilmoittamattomiin tarkastuksiin ja myös olkiluodon osalta

toisekseen näitten erityisalojen siitä laajuudesta ja yhdessä tekemisestä sen johtopäätöksen tekemisestä että nyt joku menee tältä paikkakunnalta toiselle paikkakunnalle minä olen ymmärtänyt että vaasassa on vahva tahto olla turun suuntaan se yhteistyösuunta mitä siellä ollaan haluttu ja valmiit tekemään

siellähän on hyvin suunnitelmallisesti koko työmaan alusta lähtien työsuojeluvalvontaa tehty niin ilmoitettuina kuin myös ennalta ilmoittamattomina tarkastuksina ja on kyetty osoittamaan että yhteistyössä on eteenpäin päästy

nyt eivät kauniit puheet korulauseet tahtotilat korkealle nostettu rima jos se sieltä putoaa jo lähtövaiheessa riitä

tämä integraation rakentaminen on yksi olennainen osa sitä työtä jota tällä hetkellä pykälien momenteiksi kirjoitetaan

arvoisa ministeri

se mitä eilen aamulla on tapahtunut on moitittavaa ja siitä työsuojeluviranomaiset omalta osaltaan laittavat ne prosessit liikkeelle joita tarvis vaatii

vastaus oli myös jäsennetty niin että hoitohenkilökunnan tai jonkun toisen asukkaan tai omaisen toimesta

mitä se integraatio loppujen lopuksi pitää sisällään ja miten huolehditaan ennen kaikkea siitä että aina löytyy ammattilainen vastuunkantaja on sitten kyse jalan murtumisesta tai moniammatillisuutta vaativasta henkilöstä

tämäkin pitää muistaa että valvonnan kautta sen osalta mitä tapahtuu siellä hoito ja hoivayksikössä arjessa valveillaoloaikana näitä vaihtoehtoja on valitettavasti tilanteessa jossa sitten hoitohenkilökunnalla esimerkiksi ei kenties ole ollut aikaa puuttua myöskään asukkaiden keskinäisiin tilanteisiin

päivä marraskuuta tehnyt asetuspäätöksen jossa ja edustaja kiljusen kysymykseen liittyen haluan nyt todeta tämän me olemme linjanneet sen enimmäismäärän jota maksua voi periä

enimmäismäärän jota maksua voi periä

mutta sitten kärkihankkeitten osalta tämä on se perusviesti että nyt haetaan niitä ratkaisuja jotka ovat osoittautuneet toimiviksi ja tavoitteena on se että hoitoyksiköittenkin ohjausta kyettäisiin parantamaan

sanonpa nyt ääneen senkin että siitä että meillä on julkisia yhtiöitä on muuten erittäin erittäin pitkä matka siihen että puhuttaisiin esimerkiksi yksityistämisestä

toisekseen tämä lain raami se laki jota ollaan kirjoittamassa tulee muuten tarkoittamaan esimerkiksi eksotessa etelä karjalassa sitä että siellä vaaleilla valitut päättäjät ratkovat lain puitteissa myös sitä tuotantorakennetta

arvoisa rouva puhemies

lähtien siitä että meidän pitää turvata koko suomessa se palvelujen saatavuus silloin kun se tarve on maakunnille tulee jäämään iso vastuu ja iso rooli niissä puitteissa joka lainsäädännön kautta luodaan yhtäältä valinnanvapauteen ja toisaalta siihen miten hallinnoidaan organisoidaan se palvelujen tuotanto

matka on edennyt niin pitkälle että viime talvena meillä oli eduskunnan käsittelyssä lakikokonaisuus joka sittemmin kaatui perustuslaissa oleviin ongelmiin

minulta on lähtenyt sairaanhoitopiirien johtajille tänään kirje jossa toivon sitä että sairaanhoitopiirien johtajat ja muut vastuuhenkilöt istuvat lähiviikkojen ja kuukausien aikana samoihin pöytiin pohtimaan esimerkiksi alueellisia räätälöityjä ratkaisuja

lähdetään ihan perusasioista siitä mitä se kuntoutus on mitkä kokonaisuudet mitkä asiat siihen liittyvät

henkilö jonka voimat eivät riitä johtuen sairaudesta tai itse aiheutetusta tilanteesta ei tarvitse omaa navigaattoriaan siihen että tulee pärjäämään tämän kokonaisuuden kanssa

mielenterveyskuntoutus on ihan eri asia kuin joku tuki ja liikuntaelinvamman jälkeinen kuntoutus

on olemassa avoimia kysymyksiä ja tämä on sen kokoluokan ratkaisu että sote on maalissa ja valmiina sillä hetkellä kun eduskunnan puhemies toisessa käsittelyssä lyö nuijan pöytään

kaiken keskellä viime viikkoinakin on ollut joitakin positiivisia viestejä eri puolilta suomea ja yksi positiivisimpia viestejä on ollut se että satakunnan kuntapäättäjät ovat ryhtyneet rakentamaan satasotea joka tarkoittaa muun muassa sitä että se palveluverkko katsotaan siellä yhdessä ja kun se katsotaan siellä yhdessä niin se tulee tarkoittamaan sitä että myös erikoissairaanhoitotasoiset palvelut katsotaan yhdessä

ministeriössä ei ole kaavailuja joissa kelakorvaus laajennettaisiin hammasproteesien osalta nykyistä laajemmallee

arvoisa herra puhemies

tavan ihmisen näkökulmasta muutos esimerkiksi valinnanvapauden osalta tulee todennäköisesti olemaan sellainen että hän tuskin sitä edes huomaa tulee vain vaihtoehtoja perustason palveluihin ja nimenomaan nyt ensisijaisesti ja konkreettisimmillaan terveydenhuollon osalta tulee vaihtoehtoisia ovia avata

kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistus on sitä että juostaan kasaan vuosikymmenten varrella tapahtuneet lainsäädännön muutokset jotka ovat menneet joissakin tilanteissa jopa hyvinkin eri suuntiin

tämä kysymys on loppuunkäsitelty kyselytunti on kääntynyt siirrytään laajemmalle

lakimuutos jolla lääkekorvausjärjestelmää muutettiin tuli voimaan ja siitähän edustajakin kysyi aiotaanko tähän muutos tehdä

sitten arvoisa rouva puhemies toinen asia

mutta kun nyt yhtään maalaa sitä tulevaisuutta johon tässä ollaan menossa niin ensinnäkin julkinen valta vastaa aina siitä että palvelut ovat saatavilla

minun odotukseni satakunnan osalta ovat hyvin korkealla sen suhteen että helsingin päästä ei tarvitsisi puuttua millään lailla siihen mitä te siellä teette

kyllä kuntoutuksen tehtävä tulee olemaan oleellinen osa esimerkiksi työssäjaksamista ja työurien pidentämistä jatkossakin

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia

aloititte sillä että tasa arvo ohjelma oli pettymys ja sitten jatkoitte listalla toimenpiteistä jotka ovat toki kun ne ovat säästöpäätöksiä hankalia ja vaikeita ja kohdistuvat johonkin ja että on parantamisen varaa siinä että sukupuolivaikutusten arviointi tehtäisiin nykyistä paremmin

toisekseen lääkekorvausjärjestelmän muuttaminen edelleen esimerkiksi rationaalisen lääkehoidon käyttöönotto on valmistelussa

noudattamalla voimassa olevaa lakia noudattamalla voimassa olevia ohjeistuksia esimerkiksi omavalvonnasta mitä siihen liittyy

tämä muun muassa otetaan kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksessa huomioon

toisen kerran totean sen että tämä muutos on valmisteltu yksi yhteen viime vaalikaudella tehdyn muutoksen prosessin kaltaisena

koko muutoksen joka on meidän palvelujärjestelmään välttämätön ydin on se että syntyy so te syntyy sosiaali ja terveydenhuollon muutos uudistus

jos hoitajamitoitus olisi ratkaisu siihen kaltoinkohtelu loppuisi sinä päivänä kun hoitajamitoituksen se muutos jota te nyt oppositiosta esitätte jos tämä oli se ratkaisu niin olen pahoillani jos käytin väärää sanaa ja liian löysää ilmaisua mutta kun se hoitajamitoitus ei tule ratkaisemaan esimerkiksi johtajuusongelmaa tai asenneongelmia siinä jos välittäminen huolenpito ei ole aitoa

minä ymmärrän hyvin huolet siitä miten tälle integraatiolle käy

kerroin edellisessä vastauspuheenvuorossani esimerkin että tieto tulee olemaan aivan olennainen elementti ja sen tiedon liikkuminen jotta integraatio toteutuu

nykyisin valtion tilivirastoina toimivista yliopistoista muodostetaan itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia säätiöitä minkä seurauksena yliopistoille tulee velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksu

näiltä osin hallitus on sitoutunut tässä ohjelmassaan toimimaan kärkihankkeittensa osalta esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen osalta kun se saadaan siihen asentoon että pykälät ovat niin valmiita että vaikutusarviointia päästään tekemään

se on se malli jota me olemme yrittämässä ensimmäisenä maailmassa mutta me myös kohtaamme ensimmäisenä maailmassa sen tilanteen missä meillä se väkimäärä joka palveluja paljon tarvitsee tulee kasvamaan